tilanteen jatkuminen ei näin ollen ja tämän tilanteen jatkuminen ei kaipaa nimikiistaa joten asiaan on löydettävä ratkaisu joka sitten tyydyttää kaikkia

nykyisessä muodossaan metsästyslaki ei anna riittävästi mahdollisuuksia villikanikannan kurissa pitämiseen

ongelmaan tulee puuttua nyt kun se on varsin helposti hallittavissa ja saatavissa hallintaan

kun villikani siirretään lainmuutosesityksen mukaisesti rauhoittamattomien eläinten luetteloon pystytään metsästyslain puitteissa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ryhtymään toimenpiteisiin villikanikannan kurissa pitämiseksi niin ettei siitä aiheudu terveydellisiä ja taloudellisia vahinkoja

tätä lakialoitetta ei kannata jättää täällä eduskunnassa odottamaan seuraavaa metsästyslain kokonaisuudistusta koska villikanikannalla on suuri lisääntymiskapasiteetti ja pitkä lisääntymisaika

vain kaksi edustajaa niistä joille esittelin lakialoitteen ei halunnut tukea sitä joten uskon että aloitteen olisi varmasti allekirjoittanut eduskunnan enemmistö mutta uskon myös käsittelyn edistyvän jo näiden allekirjoitusten myötä

varmaankin tällainen eun esittämä kriisinratkaisurahasto tarvitaan sinällänsä

jos todetaan että sitä ei rahoiteta veronmaksajien varoin niin kyllähän kuluttajat sen rahoittavat tavalla tai toisella

kun pankeilta ja rahoittajilta sitten rahastoa kootaan niin sillä on taipumus siirtyä myös hintoihin elikkä korkoihin elikkä maksuihin ja yhtä kaikki tullaan tilanteeseen jossa joku sen aina maksaa

onko se sitten verovaroin rahoitettava vai kootaanko ikään kuin markkinoilta on vähän kaksi ero näkökulmaa mutta yhtä kaikki samaan suuntaan mennään

onko tällainen kriisinratkaisurahasto sitten oikea ratkaisu asialle

sehän saattaa johtaa myös sitten rahoittajapankkien keskellä sellaiseen onko se nyt laissez faire tunnelmaan että katsotaan tilanne tiukassakin paikassa tulee joku rahasto sitten auttamaan

kaikkein keskeisintähän tässä on näiden kaikkien rahoittajien sekä ennen kaikkea eurooppalaisten valtioiden tiukka budjettikuri se ratkaisu miten ne pääsevät tästä asiasta eteenpäin

todellakin tämä villikani kysymys vaikka se tuntuu pienelle onkin yllättävän iso kysymys ja on herättänyt myös julkisuudessa varsin paljon keskustelua

tuntuu aika käsittämättömälle että esimerkiksi puutarhakaupunkialueella kaikki pensaat kaikki istutukset on suojattava verkoilla

olen ollut tekemässä sekä hyviä valintoja että huonoja valintoja eikä mielestäni siinä ole ollut kyllä ollenkaan johtotähtenä lopputuloksen kannalta se onko kyseiseen henkilöön päädytty sitten enempi tai vähempi poliittisen valinnan kautta vai sitten muuten

tämä niin sanottu savolaisten seminaari on todellakin vakavasti uhattuna ja eduskunnassa monessa muussakin asiassa täällä on jouduttu toteamaan että olemme vähän niin kun neuvottomina tai emme pysty vaikuttamaan asioihin

jossakin vaiheessa koin niin että yhteiskunnan kehitys on ollut senkaltainen että on katsottu että organisaatiossa olevien henkilöiden on hyvä edustaa vähän erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia

pulliaista ja hän tuntee erittäin paljon asioita niin selvästikin hänenkin laskentakykynsä tässä kanikannan määrässä on jäänyt jo hieman jälkeen

esimerkiksi aikoinaan viittaan muun muassa suonenjoen johtoryhmään siellä taisi olla viiden puolueen edustajia elikkä se oli hyvin laajakatseinen jolloinka ajatus oli varmaan myös se että se toimii tietyllä lailla kansainvaltaisuuden ilmenemispaikkana sitten myös virkakunnan kautta

mikä se tämä korkeakoulujen ja yliopistokentän ja laitoksen ja toimijoiden todellinen itsevalta ja itsemääräämisvalta sitten on

ongelma on eräissä maissa ryöstäytynyt ajan myötä sillä lailla käsistä ja niin nopealla tempolla että jos siihen ei puututa niin sitten sen hoitaminen onkin jo paljon vaikeampaa

sen vuoksi on kyllä paikallaan vaikka poikkeuksellista onkin että eduskunnassa joku yksittäinen pykälä säädettäisiin nyt että sitten maa ja metsätalousvaliokunta ottaa tämän hyvin hoteisiinsa ja miettii tämän asian ihan vaikka vaan yksittäisenä kysymyksenä

kajaanilla on hyvät pitkät perinteet kaikki sen tiedämme ja voi sanoa että alueelle jos tuo opetus kokonaan poistuu sieltä oulun yliopiston hallituksen päätösten mukaisesti se on kyllä todella niin kova isku että sitä on vaikea kestää

mutta hän selkeästi myös edustaa yhteiskunnallista näkökulmaa jolloinka se on kaikkien mielestä ihan hyväksyttävää ja jos se valinta vielä tapahtuu esimerkiksi suorilla vaaleilla silloin se hyväksyntä tulee

se samalla omalta osaltaan joka on syytä meidän kaikkien havaita varmasti johtaa siihen että useamman muunkin seminaarin kohdalla ryhdytään pohtimaan sitä samaa pitäisikö keskittää pääpaikkoihin ja mitä se sitten tarkoittaa eri koulutuspisteiden osalta

manninen keskustan eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossaan totesi on otettava vakavasti ja myös hallituksen ja opetusministeriön mietittävä mitä tässä voidaan tehdä

ja joku ratkaisu tähän pitää löytyä muu kuin että todetaan että se on nyt sitten finito

tämä harmaan talouden näkökulma joka on ollut tietyissä muissakin maissa kuin etelän maissa on tietysti sellainen syöpä jota täytyy katsoa että se ei enempää leviä tänne muualle eurooppaan koska jos näin kävisi sehän söisi kaikkien valtioiden verotulopohjan pois mennessään

tässä mielessä ei oikeastaan kannata muuta kuin kannustaa kreikkalaisia noudattamaan muutakin kuin oikeutta ja totuutta myös verolakeja

odotamme kyllä että hallitus tuon uudistuksen pystyy tuomaan

kansalaisten ja terveys ja sosiaalipalveluita tarvitsevien eli meidän kaikkien kannalta on totta kai lähtökohtana oltava se että tuo uudistus tulee olemaan mahdollisimman hyvä

arvoisa herra puhemies

hallituksen linjausten mukaisesti näiden uusien peruskuntien pitäisi pääsääntöisesti huolehtia itse sosiaali ja terveyspalveluista

pellervon taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan nyt kaavailluilla suurkunta alueilla ei saada aikaiseksi merkittävästi vahvempia huoltosuhteita

oleellista tietysti on olipa se malli mikä tahansa olipa tilaajatuottajajärjestäjä malli mikä tahansa että terveyspalvelut pelaavat

hallituksen ajaman kuntarakenneuudistuksenkin jälkeen tarvitaan sote alueita sekä kuntayhtymiä tuottamaan muun muassa toisen asteen koulutusta ja sitten samalla hallitus puuhailee uusia kunnanosahallintomalleja

tämä uudistus olisi pitänyt valmistella parlamentaarisesti yhdessä myös opposition kanssa kuten suurelta osin myös paras lainsäädäntö valmisteltiin aiemmin

hyvin usein on vielä niin että mitä suurempi yksikkö nykyään on sitä hitaampaa myöskin on palvelu sitä pidempiä ovat jonot ja ihmiset tuskastuvat aivan luontaisesti sitten

kunnanosat kunnat ja kuntayhtymät

paras lainsäädäntö lähti liikkeelle siitä että muodostetaan kuntien vapaaehtoisen yhteistyön kautta alueita jotka ovat joko kuntayhtymäpohjaisia tai vaikkapa kuntaliitoksia mutta kuitenkin niin että palvelut pystytään turvaamaan

ehkä edustaja hiltusen puheenvuorossa tuossa aiemmin kävi ilmi myös miksi sairaanhoitopiirejä eli maakunnallisia malleja itse asiassa vastustetaan

kyllähän sekä ne päätökset mitkä ovat juontaneet politiikasta että niiden noudattaminen viittasin äsken muun muassa tuohon verolakien noudattamiseen lähtevät aivan sieltä kansalaistasolta

hallituksen linjauksen mukaan uuden rakennelain oleelliset suuntaviivat ovat väestöpohja työssäkäynti yhdyskuntarakenne talous ja alueen kokonaisetu

syntyy tietysti sellainen kuva se voi olla vääräkin että oulun yliopisto ja tietysti muukin yliopistokenttä ja muut yliopistot tietyllä lailla rahanpuutteessa luovat sellaisen mielikuvan että nyt tällä rahalla yksistään tämä ratkaistaan

kävikin ilmi juuri se että kun keskuskaupungeilla ei olekaan asukaslukuun pohjautuvaa ääniosuutta sairaanhoitopiireissä niin todetaan että ne ovat epädemokraattisia

nykyinen hanke lähtee selkeästi siitä että kunnat liitetään yhteen ja se kartta mikä meillä kaikilla on ollut nähtävissä ei tietysti ollut mikään sattuma vaan valmistelun pohja

kuntayhtymäthän on perustettu juuri sille pohjalle että kaikki alueen kunnat jotka ovat mukana kyseisissä yhtymissä pystyvät vaikuttamaan omalla painollaan kuitenkin ainakin edes pienellä osuudellaan yhteisiin päätöksiin

onko hallituksen mielestä niin että esimerkiksi helsinki ymmärtää alueen kokonaisedun mutta muut metropolialueen kunnat eivät

totta kai se rahakysymys ratkaisee mutta ei vaan saa syntyä sellaista vaikutelmaa että tätä käytetään nyt vähän niin kuin keppihevosena näin kauniimmin sanottuna jotta rahoitetaan ja sitten kajaanin yksikkö voidaan siellä säilyttää

joka tapauksessa kun siihen yhdistetään myös taloussäästöt jotka ovat hallituksen tavoitteena on pakko kysyä millä sitten kunnissa tullaan toimeen

tai eivätkö esimerkiksi espoo vantaa tai vaikkapa kerava ymmärrä kokonaisetua tässä katsannossa

kysymys on itse asiassa monin osin keskuskaupunkien omasta vallanhalusta siitä että pitäisi pystyä määrittelemään laajemmaltikin kuinka terveyspalvelut hoidetaan ja järjestetään

jos opetusministeriö ei nyt sitten saa tätä ohjaukseen yhteistyössä oulun yliopiston ja kajaanin yksikön kanssa niin sitten hallituksen täytyy asettaa tähän erillinen selvityshenkilö joka lähtee miettimään miten tämä asia hoidetaan

myös niin sanotuissa suurissa kunnissa tai perustettavissa peruskunnissa mitä ne sitten kenenkin mielestä ovat joudutaan saman tilanteen eteen

yhdyskuntarakenteellinen eheys

tietyille kunnille tämä edellä mainitsemani näkökulma voidaan sallia vielä ja hyväksyä ja ymmärtääkin mutta eduskunnan on katsottava se kuinka koko suomessa niin maakunnittain kuin eri alueilla myös terveyspalvelut pystytään järjestämään

jos valtionosuusleikkauksien kautta kuntien valtionosuudet vähenevät tulot pienenevät eivät suuretkaan kunnat pysty järjestämään tämän nykyisen systeemin kautta palveluita edes siinä oman kuntansa alueella

täällä on paljon kelan valvojia ja muita joidenka tehtävänä on myös sitä kautta asioita selvittää ja pitää sitten niistä kiinni

suomen logistiikka ja tämä asema erityisesti edellyttää kyllä strategista ajattelua ja meidän rapautuvan väylästön kunnostamista

himmelit ovat kauniita mutta kun organisaatioista puhutaan niin en minä ole koskaan kyllä ymmärtänyt että ne kunnista valitut samat luottamushenkilöt jotka ovat vaikkapa sairaanhoitopiireissä tai kuntayhtymissä muuttuisivat arvoisa herra puhemies kasvottomiksi siirtyessään toisiin tehtäviin ylikunnallisiin luottamustehtäviin

siitä kertoo hyvin hallituksen ilmoitus kuntajakoselvittäjän asettamisesta niihin kuntiin jotka eivät tee yhdistymisratkaisuja vapaaehtoisesti hallituksen nuottien mukaisesti

kun viidettä kautta olen saanut olla täällä eduskunnassa niin täytyy kyllä sanoa että välillä tulee semmoinen tunne että mitä vähemmän eduskunta istuu niin sen vähemmän tämä yhteiskunta kärsii

tähän kytkeytyy ei yksistään eurooppa vaan venäjä ja tässä mielessä kyllä liikennepolitiikassa tarvitaan sellaista otetta että se on nostettava suurempaan keskiöön kuin ainoastaan vain ajateltava että tarvitaan teitä

herra puhemies

yksityistiet joista täälläkin on kannettu huolta ovat todellakin siinä tilanteessa arvoisa ministeri kyllönen että teidän ministeriaikananne syntyy kyllä kauhea lasku tuonne yksityistieverkon puolelle

jos kuntia yhdistetään kuntakartan mukaisen suunnitelman mukaan tai sen esityksen mukaan niin samalla joudumme kysymään kuinka se demokratia kulkee

ja nyt edustaja saarinen jos maanantai otetaan pois niin sen jälkeen kansanedustajille ei jää työnantajapäiviksi enää muita kuin lauantai ja sunnuntai

minusta se on myös työsuojelukysymys että onko todellakin tarkoitettu että kansanedustajat tekevät seitsemän päivää koko vuoden ympäri kuitenkin tietyllä lailla sitä roolityötä mikä siihen tulee

se kertoo paljon hallituksen asenteesta

hallintovaliokunnalle perustuslakivaliokunnalle sekä muille valiokunnille pitäisi antaa kunnolla aikaa asiantuntijoiden kuulemiseen sekä perusteelliseen käsittelyyn

uudestakin kuntien kuulemisesta näyttää tulevan puutteellista

hallituksen esitykset ovat auki ja esimerkiksi esitys sote palvelurakenteesta saadaan vasta vuoden loppuun mennessä

jos katsotaan vaikka helsingin kaupunkia niin kyllähän täällä taitaa olla aika monta apulaiskaupunginjohtajaa jotka on jyvitetty niin että useammilta puolueilta suurilta puolueilta ja niin sanotuilta vanhoilta puolueilta voi löytyä useitakin paikkoja siellä ja nämä jaetaan etukäteen niin sanomalla

kyllä kuntalaiset ja heidän valitsemansa edustajat haluavat olla mieluummin tekemässä oikeita päätöksiä eivätkä leikisti ikään kuin osallistumassa ja ottamassa kantaa sitten sen peruskunnan tai keskuskunnan tai mikä kunta se sitten onkaan päätöksiin

soittelin tuossa kolmen eri kunnan jotka ovat mukana kahdeksan eri kuntaa on siinä henkilöille ja kyselin heiltä heidän vaikuttimiaan kuinka se on pelannut

ne ovat pystyneet laskemaan kustannustasoaan ne ovat maakunnan eri osilla eri alueilla olevia kuntia ja saavat palveluita sen mukaan myös mitä haluavat

hallitus on ilmoittanut asettavansa kuntajakoselvittäjät niihin kuntiin jotka eivät tee ratkaisuja vapaaehtoisesti hallituksen nuottien mukaisesti

siitä päättää käytännössä yksi puolue